me olemme tehneet tämän vaihtoehdon kannattamattomaksi sillä että näin menettelevä perhe menettää kotihoidon tuen kokonaan mutta joutuu maksamaan täysimääräisen päivähoitomaksun

sen lisäksi se karsii työpaikoilta ne joiden terveyteen ja siis erityisesti mielenterveyteen sisältyy työhönottajan silmissä riskejä

arvoisa puhemies

edessä oleva julkisen talouden vakautta ja edessä olevan julkisen talouden vakauttamisen ei tarvitse olla leikkauslistoja tai veronkorotuksia

arvoisa puhemies

jos pystymme nostamaan työllisyysasteen ruotsin tasolle niin me teemme seuraavia budjetteja olennaisesti iloisemmissa merkeissä mutta työllisyysasteen nostokaan ei yksin riitä ja se mitä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa sanottiin on aivan totta

hallituspuolueiden budjettisovussa on pieni mutta merkittävä esimerkki siitä miten julkisen talouden kestävyyttä voidaan parantaa menoja lisäämällä

vaikka unohtaisimme kokonaan kaikki inhimilliset näkökohdat jotka tässä asiassa sinänsä ovat hyvin merkittäviä on kymmeniä kertoja halvempaa hoitaa ja tukea päihderiippuvaista äitiä kuin hoitaa alkoholin pahasti vammauttamaa lasta

arvoisa puhemies

koska nykykäytäntö ei toimi se on jollakin tavoin rakenteeltaan uudistettava niin että tällainen ongelma joka meillä on aivan käsittämättömän iso saadaan jotenkin pois päiväjärjestyksestä

tuo ministeri vapaavuoren aloite tai ikään kuin linjaus josta hän vähän sitten pohti oliko se linjaus vai eikö se ollut linjaus on siinä mielessä mielenkiintoinen että se muuttaa kovasti niitä periaatteita mitä omistajaohjauksesta on tehty ja ehkä poispäin siitä suunnasta mihin niitä vietiin nimenomaan kokoomuksen vaatimuksesta

on kaikkien maiden yhteinen etu sulkea veroparatiisit ei vain teollisuusmaiden vaan myös kehitysmaiden sillä nyt rahaa virtaa myös kehitysmaista ulos laittoman ja sääntelemättömän pääoman takia paljon enemmän kuin ne saavat kehitysapua

jatkuvan määrärahataiston sijasta valtiovarainministeriö vastaan muut on ehkä hyvä kysyä onko tämä asia ollenkaan organisoitu järkevällä tavalla

meille on tähän asti opetettu että pörssiyhtiön isokin osakkeenomistaja saa puuttua vain yhtiökokouksessa ja kaikki muu pörssiyhtiövaikuttaminen on suorastaan lainvastaista

jos valtionrautatiet omistaisi rataverkon se ei korjaisi esimerkiksi pohjanmaan rataa hitaasti pätkä pätkältä vaan ottaisi kerralla lainan ja tekisi työn kerralla ja paljon paljon edullisemmin

mutta varmaan tuohon suuntaan asiaa voisi kehittää ja voisi ajatella että tämä solidiumin omistaminen olisi huomattavasti aktiivisempaa että se ikään kuin pyrkisi panostamaan kasvuyrityksiin ja kasvualoille

rataverkkoa ei pidä antaa vrlle monesta muusta syystä mutta eikö liikennevirasto voisi toimia kuin yhtiö ja käydä normaalit liikeneuvottelut vrn kanssa ja ajoittaa investointinsa taloudellisesti sillä tavalla kuin järkevä yritys tekisi

siinä on tietysti se riski että ehkä poliittiset paineet eivät aina vie sinne kasvualoille vaan pikemminkin ikään kuin jarruttamaan hidastumista

arvoisa puhemies

tämä asia on nyt vaan yksinkertaisesti korjattava

samassa yhteydessä on aika luopua yksityisen hoidon sairausvakuutuskorvauksista

yksityislääkäreitten käyttö ei säästä julkisen terveydenhuollon menoja vaan lisää niitä koska yksityislääkärit ovat kovin hanakoita lähettämään potilaita erikoissairaanhoitoon

asian kanssa ei pidä aikailla ja ajatella että nyt ei muka tarvitsisi tehdä mitään koska seuraavat ikäluokat voivat sekä maksaa enemmän että olla itse töissä pidempään

tuo kysymys on sinänsä hyvä ja vakavasti otettava mutta minä ihmettelen tätä puhetta että isäntäkuntamalli olisi jotenkin hirvittävän paha

semmoinen on esimerkiksi hollolan kunnan ympärillä tuolla päijät hämeessä missä hollolan kunta isäntäkuntamallin perusteella järjestää sosiaali ja terveyspalvelut eikä sitä ole mitenkään pidetty perustuslain vastaisena

onko se kunta saanut lähettää omat pääedustajansa tämän yksityisen yrityksen päätöksentekoelimiin

on ihan selvää että kaupunkiseuduilla hallituspuolueilla on sisäisiä vaikeuksia koska siellä on niitten kuntien edustajia jotka hyötyvät tästä eriarvoisuudesta ja sitten on niitä toisia

mutta tähän asti olen kuvitellut että suomen keskusta on ymmärtänyt tämän ongelman ja on halunnut tukea mutta nyt ryhdytään vain heittämään kapuloita rattaisiin

ja perustuslaista minä en ymmärrä lainkaan sitä että he ovat näitten hyväosaisten kuntien puolella ikään kuin yhteiskuntatasa arvoa vastaan

kun kuuntelee tätä keskustelua täällä ja erityisesti ehkä edustaja kiviniemen puheenvuoroja niin tulee sellainen vaikutelma että tästä kuntakysymyksestä ollaan hirvittävän eri mieltä

mutta kun keskustelee ihmisten kanssa eduskunnan käytävillä ja kuppilassa havaitsee että itse asiassa pääasioista ollaan aika samaa mieltä

olisi aika vaikea kuvitella että sen paremmin keskusta kuin perussuomalaiset eivät haluaisi tehdä mitään sille eriarvoistumiskehitykselle jota nyt tällä hetkellä kaupunkiseuduilla tapahtuu eikä sille yhdyskuntarakenteen hyvin turmiolliselle hajaantumiselle ja on täysin mahdoton ajatella että jyrkinkään kokoomuslainen haluaisi viedä maaseudun paikkakunnilla asuvilta ihmisiltä kaiken mahdollisuuden vaikuttaa oman alueensa pysy kehityksen ja jos ja jos sen kehitykseen

sen takia minusta tässä vaiheessa täällä pitäisi pystyä käymään kunnollisia neuvotteluja asiasta josta tosiasiassa ei olla yhtään niin eri mieltä kuin miltä tämän keskustelun perusteella vaikuttaa

arvoisa puhemies

arvoisat keskustalaiset näistä ongelmista selvästi vakavin koskee kasvavia kaupunkiseutuja jotka ovat pirstoutuneet keskenään kilpaileviksi kuntayksiköiksi

voisi ajatella että kilpailu kirittäisi parempiin suorituksiin mutta kaupunkiseutujen sisäinen kilpailu on miinussummakilpailua jossa ei toteudu reilu peli ja joka ei edistä vastuullista toimintaa

kehyskunnat rakentavat lähiöitä mitä kummallisimpiin paikkoihin vain jotta ne olisivat oikealla puolella kunnan rajaa ja keskuskaupungit vastaavat tähän kaavoittamalla pientaloja alueille joille olisi ehdottomasti luontevinta rakentaa kerrostaloja tai kaavoittamalla asumiseen arvokkaita rantoja saadakseen niitä hyviä veronmaksajia sellaisia rantoja jotka pitäisi ehdottomasti jättää kaikkien vapaasti käytettäviksi

tämä johtaa yksinkertaisesti huonoon kaavoitukseen

sen mukaan työttömyyden vaivaamilla alueilla työttömyys pyrkii pitkittymään verrattuna samanlaisiin työttömiin muualla

kun naapuritkin ovat työttöminä työtön ikään kuin sopeutuu ja siten juuttuu työttömyyteen helpommin kuin henkilö jonka naapurit käyvät töissä

myös elinkeinot kärsivät

toinen tärkeä mutta pienempi peruste kuntauudistukselle ovat huonot kokemukset paras hankkeen tuottamista sekavista epädemokraattisista ja kalliista hallinnollisista pakkohimmeleistä

välikysymyksessä kysytään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien perään mutta mitä demokratiaa se on että valtaosa kuntien päätösvallasta on siirretty etäisiin epädemokraattisiin ylikunnallisiin organisaatioihin

niistä uhkaa tulla sairaanhoitopiirien kaltaisia menonlisäysautomaatteja sillä virkamiesten budjettihaaveita ei ole valvomassa kuin harvakseltaan kokoontuva heikko luottamusmiesorganisaatio

arvoisa puhemies

tässä keskustan taseet töihin argumentoinnissa voin jotenkin ymmärtää sen rahaston jos uskoo valtion siunauksellisuuteen yritysrahoituksessa mutten ollenkaan ymmärrä miksi aikana jolloin valtio saa lainaa negatiivisella reaalikorolla pitäisi myydä tuottavaa omaisuutta tämän rahoittamiseksi

se edellyttää kuitenkin jossakin vaiheessa jatkoa siitä että tuetaan yleisesti myös niitä ihmisiä jotka tekevät matalapalkkaista työtä täyspäiväisesti koska nyt voi joissakin tapauksissa erityisesti tietysti yksinhuoltajalle jolla on useampia lapsia käydä sillä tavalla että tämän on edullisempaa tehdä vain osa aikatyötä ja nostaa soviteltua päivärahaa kuin mennä kokopäivätyöhön

jotkut haja asutusalueiden kunnista ja nyt keskusta tätä kannattaa kuunnella eivät kuulu oikein mihinkään työssäkäyntialueeseen

haja asutusalueilla ne voivat korkeintaan tehdä haittaa itselleen mutta näiden haja asutuskuntien liittäminen maakunnan keskuskaupunkiin ei tuota säästöjä

minusta on aivan perusteltua se että aivan samoin kuin aikaisemmin pienipalkkaisia tuettiin asumistuen kautta meillä voisi tästä työmarkkinatuesta kehittyä tämmöinen yleinen matalapalkkatuki jolla tuettaisiin ennen kaikkea tietysti niitä joilla on lapsikorotuksia työttömyysturvassa siinäkin tapauksessa että he tekevät kokoaikaista työtä

sitten arvoisa puhemies minä olen hyvin tyytyväinen siihen että valiokunnan mietinnössä korostetaan sitä että tehtyjä päätöksiä stmn tutkimuslaitosten osalta täytyy vielä tarkistaa

yksi osa tätä tarkistusta voisi olla myös se että rohkaistaisiin ja sallittaisiin näitten tutkimuslaitosten hankkia itse rahoitusta myös ulkomailta ja mielellään aika hyvällä katteella jotta kaikkea toimintaa ei aina pitäisi valtion budjetista rahoittaa

maakunnan keskuskunta tuottakoon terveydenhuoltopalvelut mutta ei minkään hallinnollisen himmelin takana vaan suoraan kunnan omana toimintana ja kunnanjohtajan alaisuudessa

kyse ei ole myönnytyksestä keskittymistä vastustaville vaan aidosta voimavarasta

suurkuntien ei kannata luopua paikallisten asukkaiden asiantuntemuksesta

pitäisikö sen olla entinen kunta vai pitäisikö sen olla kylä ja kaupunginosa siis paljon pienempi yksikkö tai kuten salossa jossa lähidemokratian yksiköksi otettiin tiensuunta nimenomaisesti tarkoituksena rikkoa vanhat kuntarajat

arvoisa puhemies

se tavallaan olisi oikein mutta semmoisessa tilanteessa jossa koko muu eurooppa sukeltaa lamaan kyllä suomen on aika vaikea vetää sitä rekeä omalla velanotollaan

mutta sen sijaan jos euroopassa pystyttäisiin sopimaan suhdannepolitiikasta niin että euroopan kaikki vahvat maat ryhtyvät yhdessä ikään kuin elvyttämään silloin se voisi toteutua se voisi onnistua ja tähän projektiin suomen totta kai olisi sekä velvollisuus että erittäin järkevää osallistua

lähidemokratialla on oltava rahaa käytettävissään ja tarvitaan myös alueellisia virkamiehiä joiden tehtävänä on koordinoida kunnan toimintaa alueellaan ja pitää yhteyttä asukkaiden ja kunnan hallintoelinten välillä

pääkaupunkiseutu muodostaa oman erilliskysymyksensä ja muistettakoon että pääkaupunkiseudun näistä kuntarajoista johtuvat haitat ovat kaikista suurimmat

mutta kyllä tässä euroopan tilanteessa nyt kun kaikki yrittävät kilvan säästää ja jotkut vielä yrittävät kannustaa niitä säästämään lisää joilla se merkitsee vain työttömyyttä lisää mutta ei enää parempaa valtiontaloutta tämä tulevaisuus näyttää aika huonolta koko eurooppaa ajatellen

alueella tarvitaan erikseen seudullinen taso ja erikseen kuntataso

arvoisa puhemies

kerättäköön täällä siis kunnallisverot seudulla yhteen kassaan ja jaettakoon vaikka asukasluvun suhteessa kunnille ja maksettakoon terveydenhuolto ja eräät kalliit sosiaalitoimen menot suoraan tästä yhteisestä kassasta

jos mennään kovin suuriin kuntiin niin on järkevää että on kaksitasoinen hallinto mutta minusta on parempi että se hallinto perustuu kaupunkiseudulle tai työssäkäyntialueelle koska hyvin tärkeä asia on maankäytön suunnittelu jossa tehdään nyt suuria virheitä

sitä on ruotsissa kokeiltu ja he eivät ole siihen kovin tyytyväisiä

silloin ei enää kannata valikoida asukkaita ja silloin on toimivalle yhteistyölle myös edellytyksiä

suurin osa ihmisten perinnöistähän on asuntoja ja se johtaa siihen että perikunnat eivät ikään kuin pystyisi myymään sitä asuntoa vaan niiden pitää ottaa juuri se asunto käyttöön vaikka se olisi ihan väärän kokoinen ja väärässä paikassa

arvoisa puhemies

minusta on täysin perusteltua että turun seudulla asuvat ihmiset yhdessä päättävät turun seudun mallista mutta eivät sotkeudu salon asioihin eivätkä salolaiset sotkeudu turun asioihin ja sen takia maakuntataso on tässä väärä

ei aatelistokaan halunnut luopua erioikeuksistaan

on kuitenkin tärkeätä uutta kuntaa perustettaessa että enemmistö sen tulevista asukkaista tukee hanketta

meidän tulee antaa huomattava osa näistä tehtävistä kaupunkiseudulle ja sitten jakaa näin syntyvä suurkunta lähipalveluja varten pienempiin alueisiin ja toteuttaa siellä radikaali uudistus

se mitä tässä maassa nyt pitäisi tehdä olisi tehdä kokonaisvaltainen verouudistus jossa liikutetaan kaikkia osia eikä siihen sen jälkeen voi suhtautua sillä tavalla että tämä on ihan hyvä mutta minä jos vähän vertaisin tätä autoon haluan tästä tämän takapyörän pois ja minä tämän tuulilasin pois ja niin edelleen vaan pitäisi tehdä tämmöinen kokonaisuudistus jossa saisimme tehokkaamman veron

arvoisa puhemies

koska meillä on korkea veroaste niin silloin sen verotuksen pitää olla rationaalista ja tehokasta

vaikka edustaja lintilä oli ikään kuin huolestunut hallituksen yhtenäisyydestä niin kun katsoo näitä edessä olevia talouden näkymiä voi sanoa että pelottaa se että hallituksessa ollaan vähän liiankin yhtenäisiä eikä sillä tavalla ikään kuin osata haarukoida kaikkia mahdollisuuksia ja oppositio on aivan yhtä yhtenäinen hallitukseen nähden

kun täällä on puhuttu yritysverotuksesta haluaisin tehdä sellaisen kysymyksen en tiedä itsekään mitenkä siihen vastaisin mutta olennaista ei minusta ole se kuinka paljon yrityksiä verotetaan vaan millä rakenteella

kannattaisi pohtia sitä mahdollisuutta joka virossa on että jakamatonta voittoa ei veroteta vaan siinä vaiheessa kun sitä jaetaan sitä voisi verottaa vaikka vähän enemmänkin

kun tätä keskustelua seuraa niin on kyllä hyvin surullista miten tästä on tullut maa jossa kaikkeen uuteen suhtaudutaan niin epäillen ja pelokkaasti ja epäluuloisesti

mutta haluaisin kysyä

jos tämä on maksu tien käytöstä niin voisiko ajatella että valtion teistä rahat tulevat valtiolle ja kuntien teistä rahat tulevat kunnille ja yksityisteistä ne eivät mene minnekään tai sitten sille yksityistien pitäjälle

en ole juristi mutta minulle ovat juristit kertoneet että kuntarajat eivät kuulu kunnalliseen itsehallintoon mutta sen sijaan kunnan toiminta kuuluu

siinä mielessä sellainen pakkoyhteistyö missä säädetään että kunnan olisi pakko tehdä yhteistyötä naapurikunnan kanssa jotta naapurikunta pärjäisi on kunnalliseen itsehallintoon puuttumista ja ihan selvää pakkoa

havaitsin että tuossa puheenvuoroni aivan alussa keskustalaiset huutelivat että miksi kuntajakoselvitteen esitin lähes maakunnan kokoista kuntaa päijät hämettä koskien

kun te tunnutte myöntävän että kuntajaossa ja kuntien välisissä voimasuhteissa on jotakin vikaa kasvavilla kaupunkiseuduilla niin voisittekos te joskus esittää mitä sille asialle pitäisi tehdä

se että ikään kuin vapaaehtoisesti kauniainen vaan luopuu omista erioikeuksistaan on aavistuksen verran naiivia

meillä on menossa monella kaupunkiseudulla tämmöinen tilanne että keskuskaupunkien ympärille tulee varakkaan keskiluokan kermankuorijakunta ja jos tätä kehitystä ei saada katkaistuksi niin se johtaa erittäin eriarvoiseen ja epäsosiaaliseen kehitykseen joka vaarantaa koko hyvinvointiyhteiskunnan

tämä kuntarakenne on mennyt jotenkin aivan vinksalleen kasvukeskusten ympäristössä jossa melkein jokaisen keskuskaupungin ympärille on tullut tämmöinen veroparasiittikunta joka pyrkii valikoimaan itselleen rikkaita ja terveitä asukkaita